mutta silläkin on edustaja satonen rajansa koska oppilaitoksissa opiskellaan tänä päivänä tositarkoituksella se ei ole hollitupa sille että ollaan vain työpaikalla

kesä heinä ja elokuu ja mieluummin kuuntelen virkamiehiä kuin dosentteja tai niukkuus lisää luovuutta ja samalla linjalla jatkaminen myöskin opetusministerin tontilla ovat niitä tekoja jotka lisäävät entisestään epävarmuutta ja lisäävät myöskin tutkimuskentässä aitoa huolta siitä ymmärretäänkö tässä kansakunnan vaikeassa tilanteessa mistä kasvua voisi oikeasti luoda

myöskin koulujen välillä on alkanut tapahtua eriytymiskehitystä ja siksi me joudumme haastamaan itsemme siinä minkälaisia keinoja me löydämme jotta me voimme tätä interventiota tehdä

arvoisa puhemies

sitä kautta etenemme nyt sitten eteenpäin siinä että toimiluvissa jatkossa määritellään mitä meidän kentällä todella tapahtuu että me voimme antaa myöskin työelämän tarpeisiin sopivaa koulutusta mutta pitää huolta siitä että ammattikorkeakoulut ovat se kivijalka meidän koulutussektorilla myöskin joka ainoassa maakunnassa eli korkeakoulutusta on saatavilla

sosialidemokraattisena vaihtoehtona me olemme esittäneet pakettia johon kuuluisivat muutosturvan kehittäminen leikkurituottavuusohjelman korjaaminen työvoimavaltaiseen rakentamiseen panostaminen vientisektorin tukeminen sekä koulutuksen lisääminen työttömyyden kasvaessa

minä en kerta kaikkiaan ymmärrä jos tällä ei synny kohtuuhintaista asuntotuotantoa miksi me haluamme suomessa tukea sitä muuta asuntotuotantoa jota joka tapauksessa syntyy markkinahintaan

minusta tulevaisuusvaliokunnan raportti puhuu sykähdyttävästi sen puolesta että johtopäätöksenä on se että kasvun ajattelutapaa elämäntarkoituksen tukemista ja eettistä herkkyyttä pitäisi vaikka viedä interventiona erityisesti niihin kouluihin joissa haastetta on enemmän kuin toisissa

minun täytyy sanoa että tämän lain hieno puoli on se kun edustaja juvonen käytti puheenvuoron juuri siitä voisiko katsoa laajemmin nyt sitä vanhaa osaamista joka on jo monilla jotka hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen että minusta tämä laki tarjoaa aivan uskomattoman hienot uudet mahdollisuudet siihen että ei tarvitse ihan alusta aloittaa ja se on tärkeä puoli koko tätä keskustelua

pakko sanoa että näköalatonta tämä on ja tällaisena tämä jatkuu ellei näitä leikkauksia velka edustaja jaana on poissa peruta

toistaiseksi hallitus ei ole kuitenkaan ollut kiinnostunut huomioimaan työllisyyden tukemista

se kertoo siitä että minusta tällä raportilla on paljon paljon uutta annettavaa sille että me voimme pitää suomen mallista suomen tiestä vielä jatkossakin kiinni

sitten edustaja kalmari kysyi siitä miksi ylipäätään me enää perinteisiä oppikirjoja pidämme yllä miksei voisi olla näitä digitaalisia oppikirjoja

arvoisa puhemies

jos myydään arvoltaan vähäistä rakennusta tai jos on olemassa muu erityinen perusteltu syy on mahdollista käyttää energiatodistuksen hankinnassa myös kevennettyä menettelyä

arvoisa puhemies

me olemme valmistelemassa koulutuspilveä johon menee myös toisen asteen koulutus ja minä olen toivonut että kunnat itse kilpailuttaisivat kuntaliiton johdolla näitä oppimateriaaleja niin että ne olisivat laitettavissa yhteiseen koulutuspilveen

sellainen ajatus että me voisimme ajatella että tulevaisuuden oppiminen tarkoittaa menneisyyden pedagogiikkaa ei ole mahdollista

siitä kuitenkin vasta noin kaksi kolmasosaa on valtiontukeen oikeutetusta määrärahasta siis sidottu eli käytännössä rahaa on vielä paljon jäljellä ja todellisuudessa tuosta rahasta on tuloutettu vasta aivan muutama satatuhatta joten siinä mielessä näyttää siltä että tämän toteuttamisen kangertelun isoin ongelma ei ole suoraan sanottuna rahoituksen vähäisyys vaikka tämä onkin budjettikäsittely vaan hankkeen etenemiselle tuntuu olevan muita suuriakin hidasteita

sitä kautta me tarvitsemme selkeästi myöskin keskustelu siitä mihin milläkin alueella keskitytään mikä on minkäkin alueen vahvuus ja tätä kautta sitten on selvää että edustajat myös pyytävät että mahdollisimman nopeasti mennään eteenpäin

arvoisa puhemies

kuntatalouden helpottamiseksi ei ole tarjolla lisätukea täydennysesityksessä eikä varsinaisessa talousarvioesityksessäkään ja olen siitä todella pettynyt

se tarkoittaa digitaalisia toimintaympäristöjä

valvonnasta vastaisi pääosin asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ara ja laiminlyönneistä ja virheellisyyksistä voisi aiheutua kuitenkin hallinnollisia seurauksia

miksi hallitus ei ole halukas tarpeellisiin liennytyksiin investointien tai tulonsiirtojen muodossa vaan tulopohjan annetaan heikentyä myös kunnallistasolla

se tarkoittaa sitä että opettaja on jatkossa enemmän ohjaaja luokka ei ole enää staattinen tila ja opiskelija oppijana on henkilö joka haluaa kasvaa oppia joka hetki jotain uutta

kyllä minun täytyy sanoa samaan äänensävyyn kuin edustaja piirainenkin tässä toi julki että meidän ikäluokkahan tosiasiallisesti tulee olemaan pienempi kuin meillä on tällä hetkellä eli näille nuorille jotka käyvät tulevina vuosina koulua on enemmän paikkoja tarjolla kuin tälle ikäluokalle joka nyt on ollut ammatillisessa koulutuksessa

minusta on kuitenkin hyvä että ne tulivat tässä esiin ja itsekin kannatan niistä kaikkia ja olemme käynnistäneet toimet tai selvitykset kaikista näistä hyvistä ehdotuksista joista tekin olitte huolissanne

kuntasektorilla ollaan nyt siirtymässä hallituksen johdonmukaisen politiikan seurauksena lomautuksiin verojen kiristyksiin velanoton lisäämiseen sekä palveluleikkauksiin sillä kuntien kulut kasvavat aikaisempaa enemmän ja kuntien talousahdinko pahenee koko ajan

on kysymys siitä miten me saamme käännettyä tämän meidän laivamme siihen että oppiminen on innostavaa se on rohkaisevaa siinä on mahdollisuus erehtyä ja olla myöskin oman tarkoituksensa etsijä siellä koulumaailmassa ja siihen pitää saada positiivista minäkuvaa ja sellaista tunnetta että koulu on minua varten ja näin asenteet voidaan myöskin muuttaa siihen että niissä mitattavissa tutkimustuloksissa lapset ja nuoret antavat myöskin siitä omasta osaamispotentiaalistaan siellä näytöissä joita sitten mitataan

se kertoo siitä että tämän esityksen tekeminen eduskunnalle ei ollut helppo työ ja siinä meni pidempään kuin kuvittelimmekaan

ensinnäkin rahoitusperusteiden uusimisessa meillä on töitä

nyt näyttää siltä että ministeri holmlund ei tule silloin myöhemmin iltapäivällä enää eduskunnan eteen budjettia ruotimaan joten käytänkin nyt tässä mahdollisuuden joittenkin asioiden läpikäymiseen

joiltakin osin meillä on kannustinongelmia jotka on syytä ratkaista eli meidän pitää tietenkin palkita ammattikorkeakouluja tehokkuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta niin että laatu ja vaikuttavuus jatkossakin ovat niitä keskeisiä kriteerejä joilla myöskin taloudellisia kannusteita tulee

eli käytännössä koulutustarve määräytyy hyvin pitkälti asiakkaiden eli nuorten pohjalta ja siltä osin olemme peräänkuuluttaneet asenteita ja toimia siihen että tämä malli kiinnostaisi enemmän

tässä käytiin minusta kiinnostava keskustelu siitä miten nämä muut uudistukset liittyvät tähän

lyhyessä ajassa läpiviety hätäkeskusuudistus osoittaa näin jälkikäteen tarkasteltuna että hätäkeskusuudistus ei ole vieläkään sovittujen tavoitteiden osalta valmis

no alueellisesta vaikuttavuudesta on tänään täällä paljon puhuttu

mutta kyllä epävarmuudetkin ovat vakavia ja nekin meidän täytyy täällä tunnustaa ja se kuinka kauan me jatkamme sitten sillä tiellä että aina pääomitetaan

siinä pitää säilyttää ehdottomasti se että jokaisella korkeakoululla on mahdollisuus profiloitua omalla alueella ja edistää sitä kautta myöskin yhteistyötään sekä yrityselämän kanssa että aktiivisesti alueen muiden toimijoiden kanssa jotka alueiden kehitystä vievät eteenpäin

kuitenkin oikea aikaisella politiikalla voitaisiin yhdistää esimerkiksi kuntien ja rakennusalan työllisyyden tukeminen

isot valtakunnalliset teleyritykset ovat toistaiseksi osallistuneet näihin yhteiskunnallisiin talkoisiin vain muutaman hankkeen verran

rahaa se pääomittaminenkin on ja siltä osin tietysti tämä nikkelin maailmanmarkkinahinnan epävarmuus vaasan hallinto oikeuden päätös päästöputkesta ja tämä ympäristövaatimusten lopullinen tilanne kyllä vaikeuttavat tätä koko kuviota siinä suhteessa kuinka kauan voidaan uskoa

mutta jos olette huolissanne ammatillisesta koulutuksesta niin tämä käsittelyssä oleva lakiuudistus on parasta mitä ammatilliseen koulutukseen on tehty vuosikymmeniin

alkuperäiset tavoitteet ovat vieläkin tämän päivän totistakin totisempaa totta

lisäksi kiinnitin huomiota siihen että vihreiden eduskuntaryhmä sekä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä antoivat ymmärtää että tämä toisen asteen uudistus ei ole ollut heidän työpöydällään aikoinaan

miksi näin ei siis esitetä tehtäväksi

olette lempeällä päällä joten pääsen tähän oikein framipaikalle

valitettavasti tilanne ei ole edes merkittävästi parantunut hallituksen hätäkeskusselonteon valmistuttua

se on suoraan sanottuna kova pettymys sillä he eivät ole kerta kaikkiaan sitoutuneet tähän eduskunnan tahtotilaan riittävällä tavalla

ammattikorkeakoulujen iso haaste tässä ajassa on myöskin koulutusvienti ja tunnustan heti kädet pystyssä että tosiasiallisesti tällä hetkellähän meidän tilanne ei ole siltä osin kunnossa ja valiokunta on itsekin kiinnittänyt asiaan huomiota omalla lausumalla

ensinnäkin voi sanoa että varmaan tätä on odotettu eli sillä tavalla tämä on kyllä eduskunnan joulu monella tavalla sillä käsillä on nyt pitkään vireillä olleen pohdinnan jälkeen päätepiste koko asialle

mutta uhka tulee todella siitä että jos rakenteita ruvetaan järjestämään niin kuin me olemme yhdessä eduskunnassa päättäneet miljardi kuntapuolella pitää löytyä säästöä niin täällä ovat kaikki hallituspuolueet ja oppositiopuolueet olleet sitä mieltä että kunnilla on liikaa tehtäviä

hätäkeskus ei ole kyennyt saavuttamaan vastaamistavoitteita vaikka kansalaisten kannalta olennainen palvelu on hätäkeskuspuheluun vastaaminen viivytyksettä ja ammattitaidolla

kysymys on siis kuntatehtävien vähentämisestä ja olen varoittanut moneen kertaan siitä että koulutuksen hallintoalalla ei olisi ollut varaa näin laajaan kuntatehtävien vähentämiseen mutta nyt me olemme tilanteessa jossa nämä tehtävät vähennetään tavalla joka on koulutuspoliittisesti kestävä

eli uudistaminen ja yleisradion sisällön määrittely sekä ohjauksen vahvistaminen on saatu päätökseen tarvittavat lainsäädäntömuutokset ovat nyt täällä käsittelyssä ja näin ollen olemme erittäin pitkällä

no voi sanoa että kaikkein surkein tilanne on lapissa ja tätä kautta niin kuin vanha totuus on tarttis jottain tehrä

tehtävä ei ole helppo koska siihen liittyy paljon sellaisia reunaraameja jotka viimekädessä antavat jonkinlaisen normituksen sille mikä on mahdollista ja mikä ei

keskeisin ongelma on yhä tulevanakin vuonna hätäkeskusten liian alhainen henkilöstömäärä eikä tilannetta helpota yhtään että tuottavuusohjelmalla pitäisi vielä vähentää nykyisiäkin virkoja vaikka uusia päivystäjiä tarvittaisiin jopa sata

sen takia minä hiukan ihmettelen näitä tiettyjen edustajien puheenvuoroja että ei osata erottaa sitä että tämä on sisältöä ja siinä järjestellään järjestäjien hallinnollisia rakenteita ja niillä hallinnollisilla rakenteilla ei ole ennenkään yksistään kukaan istunut koulutuksessa siellä järjestäjien hallinnossa vaan kyllä se tehdään luokissa se koulutus

olemme suorittaneet väliarvioinnin tämän syksyn aikana ja on hyvä todeta että tuo väliarviointi osoittaa että lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin pitää päästä mahdollisimman nopeasti ensi vuoden puolella

hyvä puhemies

haluan päättää siihen että minä kiitän siitä että on halua siihen että ammattikorkeakouluopiskelijoilla olisi eurooppalaisittain paremmat mahdollisuudet tulkita omaa tutkintoaan koska se on minusta yksi tärkeä kannustin myöskin ammattikorkeakouluopiskelijalle ja silläkin puolella me olemme etenemässä

syksyllä laadittu väliarviointi johtanee laajakaistatukilain ja eulle tehdyn notifioinnin tarkistuksiin ja tämä prosessi komission kanssa on jo aloitettu

mutta minä olen yhtä lailla huolissani siitä että me emme voi menettää yksiköiden määriä koska nuorten pitää päästä käymään koulua siellä missä he asuvat eli takaisin menneeseen ei pidä palata myöskään tässä isossa toisen asteen koskee toiset ostaa toista astetta koskevassa rakenteellisessa uudistuksessa joka on näitä rakennepoliittisia toimia

arvoisa puhemies

katson myöskin omalta osaltaan että tällä uudistuksella on varmistettu yleisradion julkisen palvelun rahoitus sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioiden

ja sen vuoksi koska on jouduttu hyvin laajamittaisiin säästöihin myöskin koulutuksen alalla kuntatalouden tilanne on se joka loppuviimeksi ratkaisee esimerkiksi sen säilyykö paikkakunnalla lukio

hallituksen ja eduskunnan vastuulla on varmistaa että hätäkeskuksella on riittävät resurssit jotta hätäkeskus pystyy suoriutumaan tehtävistään

lisäksi on ollut tärkeää vahvistaa myöskin julkisen palvelun valvontaa ja tehdä täsmennyksiä julkisen palvelun määrittelyyn

minusta ei ole oikeudenmukainen tilanne tällä hetkellä

siltä osin huolemme on aiheellinen mutta kuitenkin on tärkeää säilyttää maltti siinä että tällä uudistuksella ei ole sen kanssa tekemistä ja kun on ollut sellaista puhetta että nämä jollakin tavalla liittyisivät toisiinsa niin tässä on kysymys sisällöstä jota on vuosikausia odotettu

omalta osaltaan on tärkeää vielä kerran kiittää eduskunnan jokaista kansanedustajaa ansiokkaasta tuesta ja työstä ja kaiken kaikkiaan olemisesta mukana tässä prosessissa jolla ensinnäkin saatiin tehtyä tämä parlamentaarinen kompromissi jonka pohjalta nyt sitten on täällä eduskunnassa saatu yhteisymmärrys aikaan

toinen liittyy rakenteisiin ja siinä pitää olla tarkkana että me voimme varmistaa että nämä opiskelupaikat eivät alueellisesti kohdennu väärin mutta rakenteista ja hallinnosta meidän täytyy pystyä säästämään eli järjestäjien määrän täytyy olla pienempi jatkossa kuin se on nyt mutta yksiköiden määrään me emme voi kajota siellä missä niitä ei ole paljon

nimittäin ajat ovat kovat ja lehdistötukea on tarkoitus suunnata ruotsin saamen ja romaninkielisten sanomalehtien sekä ruotsinkielisen uutispalvelun tukemiseen kuten tänäkin vuonna

olen monessa yhteydessä korostanut kuinka suuri arvo yleisradion kohdalla on parlamentaarinen yhteisymmärrys

tätä myös tuossa parlamentaarisessa prosessissa kunnioitettiin koska eduskuntaryhmien puheenjohtajat pitivät hyvin ja ansiokkaasti kiinni siitä että tämä viedään parlamentaarisella yhteisymmärryksellä maaliin eikä myöskään valiokunnassa tästä periaatteesta ole tingitty pätkääkään

olen tarttunut haasteeseen siinä että valiokunta on pitänyt välttämättömänä että tämä perustettava lehtiasiain neuvottelukunta seuraa lehdistön asemaa ja tarvittaessa tekee sitten myös ehdotuksia lehdistön toimintaedellytysten parantamiseksi

en ole vielä tänään päässyt sdpn varapuheenjohtajana ääneen mutta teen sen tänään koska minusta ei ole kyllä kauhean kestävää ja kohteliasta toisiamme kohtaan ettemme me kävisi sitä perustavaa laatua olevaa keskustelua siitä pitäisikö vaalipiiriuudistuksia tehdä parlamentaarisesti vai jokaisen hallituskoalition omissa nimissä

on tärkeä siis että saamme mahdollisimman nopeasti asetettua tuon sanomalehdistön neuvottelukunnan jotta päästään käymään prosessia ja keskustelua lehtien toimintaympäristön kehityksestä

en käy väittämään etteikö meilläkin olisi ollut osuutta asiaan koska olimme viime hallituksessa mutta tämä pitkäaikainen parlamentaarinen periaate rikottiin jo paljon aikaisemmin kun keskustan johdolla silloin jouduttiin vaalipiiriuudistusta viemään eteenpäin eikä kunnioitettu parlamentaarista lopputulosta

aivan lopuksi totean vielä teille kaikille sekä valiokunnalle että jaostolle mutta myös kaikille eduskunnan viestintäasioista kiinnostuneille kansanedustajille ja menköön nyt samaan piikkiin koko eduskunnallekin

arvoisa puhemies

totean jotakin nyt näistä muutoksista

nimittäin yksi asia joka oli huhtikuussa lähetekeskustelussa kovasti esillä oli se onko tässä ehdotuksessa joitakin sellaisia asioita joita pitäisi viilata

nyt on ihan turha keskustella siitä kuka mitä milloin ja missä vaan tulisi keskustella tästä koko asian ytimestä hyväksymmekö sen että parlamentaarisesti voidaan joka kerta itse puuhailla vaalipiiriuudistusta kaikki me yhdessä vai onko tärkeämpää se että jokainen hallituskoalitio voi itseksensä näin suuria päätöksiä tehdä

omissa puheenvuoroissani korostin juuri sitä että jos tässä ehdotuksessa on joku sellainen epäkohta tai parannettava asia niin kyllä se liittyy hyvät kansanedustajat juuri yrittäjien sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen

voi sanoa että parlamentaarinen kompromissi hiottiin lähes täydelliseksi mutta täällä eduskunnassa sitä vielä hiottiin juuri siihen suuntaan että löytyi kannatus oikeudenmukaisemmalla tavalla kerättävälle yrittäjien osuudelle

silloin pohdittiin perustuisiko tuo malli liikevaihtoon vai enemmänkin sitten siihen tulokseen

eli valtiovarainvaliokunnan ehdottama yhteisöjen yleisradioveron peruste on erittäin hyvä ja omalta osaltani olen halunnut varmistaa että se tulee myöskin tähän pohjaesitykseksi eli olemme siltä osin liikkuneet heti kun tuo yksimielisyys on löytynyt ja se on erittäin tärkeää erityisesti yrittäjien tilanne huomioiden ja uskon että koko eduskunta riemuitsee siitä että olemme monipuolisen avoimen ja tuloksellisen keskustelun kautta löytäneet yhteisymmärryksen jolla on tuo yksimielinen parlamentaarinen tuki takana

miksi tässä ei kerrota että viime kaudella tämänkaltainen esitys ei tullut koskaan eduskuntaan juuri sen vuoksi että selvisi asiantuntijaselvityksissä että tästä ei tule tulemaan säästöä

kahdeksassa vuodessa kansainvälisen yhteisön käynnistämä afganistanin vakauttaminen on muuttanut luonnettaan oleellisesti

ensinnäkin työttömiä ei voitu ottaa tähän mukaan koska perustuslaillinen ennakkotapaus on jo olemassa jolloin tästä säästöstä kaatuu yli puolet

joitakin kysymyksiä tuli ja ensinnäkin totean edustaja lintilän sanoin että kyllä tässä on suuria saavutettu

vaikka motiivit afganistaniin lähtöön olivat kestävät yhä useampi kysyy jo voidaanko asetettuja tavoitteita saavuttaa ylipäätäänkään tai olivatko ne realistiset

tässä on pidetty kiinni parlamentaarisesta sovusta ja käsittämättömän hienosti eduskuntaryhmien puheenjohtajat luotsasivat tämän eduskuntaan niin että hyvin pienillä stilistisillä muutoksilla on päästy hakemaan tuo lopputulos